lisärahoitusta kohdennetaan myös viennin edistämiseen ruuhkautuneiden tuomioistuinten poliisin ulosoton toimintaan sekä keskeneräisten siirtoviemäreiden loppuunsaattamiseen

on täytynyt enosta poika verotus joudumme äänestämään niiden johdosta conley usa ei pyydä vasta mukaisen muutosehdotuksen

myös maatalouden ympäristökorvausvaltuutta lisätään ja tällä mahdollistetaan se että tehdyt sopimukset pystytään rahoittamaan ja hoitamaan

sama koskee puutuotannon kestävyyden turvaamista joka mahdollistaa sen että kansallisen metsäohjelman toteutuminen jatkossa edelleen on mahdollista

tämän hankkeen arvioidaan lisäävän alueen matkailua ja muuta elinkeinotoimintaa ja olevan tämän alueen merkittävin matkailuinvestointi vuosikymmeniin

julkinen talous on ollut koko kuluvan vuosikymmenen alijäämäinen ja sen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka joskin mittavat sopeutustoimet joita tämäkin talousarvio sisältää pienentävät alijäämää

valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahat saattavat alkusyksystä loppua tai näyttää hyvin todennäköiseltä että niukkuutta edessä on

siksi valiokunta pitääkin tärkeänä että hallitus seuraa tarkoin määrärahojen riittävyyttä niin että tässä asiassa ei synny kohtuuttomuuksia

suomen huonon taloustilanteen taustalla on useita syitä jotka liittyvät muun muassa vientituotteiden heikkoon kysyntään ja huonoon kilpailukykyyn teollisuuden rakennemuutokseen sekä venäjän kaupan voimakkaaseen vähenemiseen

toinen asia johonka valiokunta kiinnittää huomiota on päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvät tulot joita enää ei ohjata kehitysyhteistyöhön ja siksi valiokunta korostaakin että suomen on kuitenkin voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä ratkaisuista

mietintö on pääosin tekninen ja vastaa valtaosaltaan niihin asioihin jotka käytännössä tämän kevään aikana esiin ovat tulleet

hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus

herra puhemies

valiokunta pitää perusteltuna että talouden sopeuttamistoimien täytäntöönpano aloitetaan siis välittömästi sillä näköpiirissä ei ole merkittävää talouden kasvua ja lisäksi suomen huoltosuhde heikkenee poikkeuksellisen voimakkaasti väestön ikääntymisen johdosta

tämän ohjelman ja talousarvion mukaisesti sopeutustoimien suurimmat säästöt kohdistuvat muun muassa opetukseen mukaan lukien varhaiskasvatus perus ja toisen asteen ja korkeakouluopetus ja myös elinkeinoelämän tukiin indeksikorotuksiin ja kehitysyhteistyöhön

kun lisäksi otetaan huomioon jo viime vaalikaudella tehdyt säästöpäätökset on määrärahojen väheneminen monin paikoin luonnollisesti tuntuvaa ja säästöt näkyvät niin virastojen ja eri tahojen toiminnassa kuin myös yksittäisten kansalaisten elämässä

eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen ehdotuksen arvoisa puhemies

valiokunta pitää kuitenkin leikkauksia perusteltuina julkisen talouden tasapainottamiseksi mutta toteaa että leikkaukset saattavat heikentää talouden kasvua lyhyellä aikavälillä

ruuan hintaa kohtaan maailmalla on olemassa kovat paineet ja suomi korkeiden kustannusten maana joutuu tietenkin tekemään monenlaisia toimia jotta näitä hintapaineita pystyttäisiin hillitsemään

valiokunnan mielestä on tärkeää seurata säästöpäätösten ja maksujen korotusten kumulatiivisia vaikutuksia sillä niiden yhteisvaikutukset saattavat olla huomattavan suuret monille kotitalouksille

ministeri koskinen luetelkaa muutamia asioita joilla te meinaatte pitää hinnat kurissa niin että suomalainen ruoka säilyttää kilpailukykynsä

tiedusteli

keskustelu päättynyt keskustelun kuluessa on edustaja kalle tiennyt valiokunnan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen ehdotusta on kannattanut edustaja lintilä

tuloksellisuuden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi onkin tärkeää että hallitus seuraa päätösten vaikutuksia ja on tarvittaessa valmis arvioimaan säästöpäätöksiä ja määrärahakohdennuksia uudelleen

on hyvä että on tällaisia eleitä ja on hyvä että edustaja saarinen niitä edelleen laajentaa

me keskustassa haluamme kuitenkin paljon syvemmän jäljen ja kun olemme pohtimassa omaa vaihtoehtoamme hallituksen tulevalle budjettiesitykselle minusta teille pitää antaa mahdollisuus että kaikkia suomalaisia jotka saavat saman tulotason kuin me edustajat meitä kaikkia pitäisi samalla tavalla verottaa ainakin hetkeksi enemmän jotta pääsisimme siihen tavoitteeseen että valtiolle saataisiin enemmän tuloja

arvoisa puhemies

oikeusministeri totesitte että viime vaalikaudella tehtiin muutoksia joilla toimintatavat muuttuivat ja nyt kun meillä on takana yhdet eduskuntavaalit niin kysynkin teiltä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valiokunta esittää huolensa myös siitä että koulutukseen ja tutkimukseen tehdyt mittavat leikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä osaamisen tasoon

monet meistä pelkäävät että ensi talvesta työllisyyden kannalta saattaa tulla erittäin vaikea ja siksi nyt pitäisi erityisesti kohdistaa kaikki toimet jotta olemassa olevat työpaikat säilyisivät ja myöskin uusille luotaisiin edellytyksiä

onko oikeusministeriössä tehty johtopäätöksiä ovatko nämä muutokset vaalilakiin ja tämä toimintatapa jossa läpinäkyvyys on lisääntynyt lisänneet politiikan luottamusta ja ovatko ne lisänneet kansanvaltaa

siksi valiokunta painottaa että suomen hyvinvointi ja menestys perustuvat korkeaan sivistykseen ammattitaitoon ja koulutukseen jonka pohjaa ei saa murentaa talouden tiukkoinakaan aikoina

meistä monet tunnistavat sen että siihen ei tässä salissa ja tässä talossa eikä hallituksenkaan voimin yksin pystytä

eli teille tulee myöhemmin tänä syksynä mahdollisuus osallistua talkoisiin niin että me itse ja muut ne suomalaiset jotka hankkivat suhteellisen hyvin voivat osallistua tähän vajeen kattamiseen

onko teillä tarkoitus pääministerin sijainen kääntyä järjestöjen puoleen ja löytää yhdessä jonkinlainen yhteiskuntasopimus jolla suomen tulevaisuus turvattaisiin

säästöpäätösten toimeenpanon on siksi oltava huolellista ja asiantuntevuuteen nojaavaa

valiokunta korostaa myös erityisesti kotimaisten investointien edistämistä kannustusloukkujen purkamista ja työnteon ja työllistämisen kannattavuuden lisäämistä

valiokunta painottaa että säästöpäätösten lisäksi on toteutettava sellaisia rakenteellisia uudistuksia jotka tuovat pysyviä kustannussäästöjä

itsekin olen sitä mieltä että tähän sisältyy positiivisia ja hyviä asioita mutta joku sysäys meidän pitäisi saada aikaan kotimarkkinoiden toimivuuden lisäämiseksi palauttaa kuluttajien luottamus talouteen

arvoisa puhemies

valiokunta pitää merkittävänä että työeläkejärjestelmää koskeva uudistus on hyväksytty millä edistetään työurien pidentymistä ja parannetaan työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä

suomalaisen hyvinvointivaltion olemassaolo perustuu siihen että me kansalaiset voisimme olla luottavaisia sen suhteen että yhteiskunta toimii niin että yhdenvertaisuus riippumatta siitä asummeko kaupungissa vai haja asutusalueella on tärkeä

ministeri rinne te esititte omassa puoluevaltuuskunnassanne veroasteikkojen muutosta niin että pienempi ja keskituloisten verotusta alennettaisiin

on myös merkittävää että sote ja itsehallintouudistuksen keskeisistä linjauksista on sovittu ja että niiden valmistelua jatketaan sovittujen aikataulujen mukaisesti

me äänestimme täällä perjantaina tästä asiasta ja me jotka äänestimme teidän esityksenne puolesta uskoimme että tällä saataisiin nimenomaan aikaan positiivisia liikkeitä kotimarkkinoiden toimivuuden lisäämiseksi

sen tähden kaikki sen kaltaiset signaalit joilla hallituksenkin taholta tehdään esityksiä joilla horjutetaan kansalaisten mielipidettä johtavat siihen ettei tule turvallisuuden tunnetta

arvoisa puhemies

meillähän on kaksi vaihtoehtoa

arvoisa puhemies

potilaan oikeusturvan ja läpinäkyvyyden kannalta on erittäin tärkeätä että hänellä on hänet tunteva häntä pitkään hoitanut lääkäri joka voi olla vaikka omalääkäri

toinen vaihtoehto on käsittelyn pohjana oleva hallituksen ehdotus jolla yritetään ostaa aikaa ja kaikki tietävät että se maksaa ja se maksaa ja se maksaa

valiokunta pitää myös tärkeänä että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet täsmentyvät ja että kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään

miksi teidän joukkonne eivät tukeneet meitä jotta olisimme saaneet aikaan positiivisia sykäyksiä

ja kun me ihmiset haluamme pitää kiinni vanhasta niin sen tähden varoittelen että tulevaisuudessa sen kaltaisia uhkakuvia ei luoda joita viime viikkoinakin on luotu

toinen vaihtoehto joka tulee koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi ja josta kaikki asiantuntijat meidän kanssamme melkein kaikki ovat samaa mieltä on se että pitää tehdä hallittu velkajärjestely jotta voidaan estää se että ei turhan paljon euroopan ja maailman yhteiskuntien voimavaroja sidota tähän ajan ostamiseen

hän pystyy kuvaamaan sen sosiaalisen ympäristön sen perheen sen työn ja tekemään sen arvioinnin kykeneekö potilas tekemään mahdollisesti nyt tai työhistoriassa myöhemmin sitä työtä vai pitääkö hänet siirtää eläkkeelle

julkisen talouden suunnitelmassa kuntasektorille on asetettu rahoitusasemaa koskeva tavoite sekä menorajoite seuraavalle neljälle vuodelle

on myös tärkeää että kunnat toteuttavat rakenteellisia uudistuksia itse ja parantavat tuottavuuttaan sekä panostavat erityisesti elinkeinotoimintaan ja kaikenlaisen elinvoimaisuuden parantamiseen

minusta on ensiarvoisen tärkeätä että meidän perusterveydenhuoltomme miehitetään niin että siellä on riittävästi kykeneviä ihmisiä jotka tuntevat potilaat ja kykenevät tekemään tämän arvioinnin

sen tähden aika on nyt kypsä suomenkin hallituksen valmistautua tähän tilanteeseen ja me kehotamme että hallitus tekee sen niin että suomalainen työ voidaan pelastaa mahdollisimman hyvin

valiokunta korostaa niiden toimien tärkeyttä joilla parannetaan yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa sillä heikko vientimenestys on heikon talouskehityksen keskeinen taustatekijä

arvoisa puhemies

ehdotan että hyväksytään keskustan vastalauseessa oleva ehdotus

haluan myös tässä yhteydessä kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja varajäseniä siitä työstä mitä he ovat olleet tekemässä jotta aikataulussa on pysytty ja tämän käsittelyn pohjana oleva esitys on saatu valmiiksi

arvoisa puhemies

eiväthän ne toimet joita hallitus on tehnyt elvytyksen puolesta vaikuta vielä tänä päivänä ne vaikuttavat muutaman viikon ja muutamien kuukausien aikana

olisikin ajattelematonta tyhjentää pajatso yhdellä kerralla

uusi deep pykälä edustajakautta apuvoimia se edelleen ehdotan että hyväksytään keskustan vastalause

aki kakkosvahti

kun täällä keskustelussa on viitattu puhemieheen ja oppositioon että teillä on olemassa erilainen näkemys niin korostan että keskustan eduskuntaryhmä luottaa tähän hallitukseen sen politiikkaan ja kyllä minulla on syytä kysyä teiltä jotka esitätte vaihtoehtoja että verotusta pitää kiristää tai pitää leikata mistä te leikkaatte ja mitenkä te verotusta kiristätte

lakiin tehty muutosehdotus

tämä teollinen rakennemuutos tuottaa myös senkaltaisia ilmiöitä että monet suhteellisen hyväpalkkaiset ihmiset joutuvat työttömiksi

kun se uusi työ mitä he mahdollisesti saisivat on selvästi heikommin palkattua niin kysynkin ministeri urpilainen

olisiko mahdollista tällaisessa poikkeustilanteessa jossa uusia työpaikkoja syntyy erittäin vähän näitä ihmisiä tukea niin että he saisivat sen palkan mutta voisivat saada myöskin työttömyyskorvauksen

mitenkä te arvioitte koska ne elvytystoimet jotka tehtiin sekä budjetin että lisäbudjetin osalta alkavat vaikuttaa käytännön elämässä

ehdotan myös tähän käsittelyn pohjana olevaan lakiin vastalauseen mukaista muutosehdotusta

tällä tavalla he voisivat ottaa vastaan ehkä vaatimattomampaa työtä ja päästä kiinni taas uuteen elämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toimitusjohtaja on vastikään valittu ja hallitusta on vastikään uudistettu ja hallintoneuvoston luottamus näihin molempiin instituutioihin on hyvin hyvin vahva

kuitenkin pitää muistaa että tämä momentti lisäbudjetissa ei ole auki mutta selvitykseen on olemassa hyviä edellytyksiä

kansalaisten kokonaisvaltainen kehitys on valtava haaste ja sen tähden sitra koko ajan uhraa valtavasti resursseja siihen että tässä ohjelmatyössä levitetään uusia ja tulevia toimintamuotoja suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisen yritysmaailman käyttöön ja otetaan siinä riskiä tunnistaen se että muutos on valtava ja suomen pitää tässä muutoksessa olla mukana

muuten ymmärsin ja alleviivaan kaikkea sitä mitä täällä on että tällä ennustettavuudella on edellytyksiä luoda kasvulle tilaa saada aikaan investointeja ja sitä kautta syntyy kasvua ja sitä meidän kaikkien pitää varjella ja ponnistella siihen suuntaan että tähän yhteiskuntaan saadaan laaja sopiminen joka mahdollistaa tulevaisuudessakin sekä palkkaratkaisuja mutta myös sitä yhteistyötä jolla voidaan näitä rakenteellisia uudistuksia tehdä

olen vakuuttunut siitä että sitraa johdetaan hyvin ja se kansallisvarallisuus jota sitraan on saatu on hyvässä käytössä ja hoidossa

vaimeasta kasvusta johtuen kilpailukyvyn merkitys on erittäin suuri ja sen tähden meidän kaikkien pitäisi ponnistella sen asian puolesta mitenkä kykenisimme parantamaan suomen kilpailukykyä joka menneinä vuosina selvästi on heikentynyt

kyllähän tämä talouslama alkoi rahoitusmarkkinoista ja finanssikriisistä ja ne toimet joita hallituksen taholla oltiin tekemässä sekä suomessa että eussa ja sitä kautta koko maailmalla tuottivat sen tuloksen että tilanne rauhoittui ja veronmaksajien ja suomalaisten säästäjien asema tuli turvatuksi

aiemminkin olen todennut täällä että me emme poliittisina päättäjinä yksin pysty päättämään

se on syytä nyt todeta

suomalaiset kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita lähiruuasta lähellä tuotetusta ja meille on syntynyt valtavasti lähiruuan valmistajia

erityisesti huolta herättää se että me käsittelemme ensi vuoden talousarviota ja tulee aika ontto olo siitä että ovatko ne luvut ja ne tulo odotukset jotka ensi vuoden talousarvioon on kirjattu ollenkaan oikealla pohjalla kestävätkö ne

pääpaino pitää asettaa nimenomaan nuoriin nuorten työttömyyden hoitamiseen ja turvata se että nuorilla ikäluokilla työmahdollisuuksia erilaisten toimien osalta on jatkossakin ja siinä nyt hallitus on asettanut prioriteetiksi koulutuspaikkojen lisäämisen oppisopimuksen painottamisen ja nimenomaan siitä huolehtimisen että nyt nuoret eivät putoa

onko nyt tarkoitus vielä tässä loppuvuoden aikana yrittää järjestöjen kanssa saada aikaan jonkinlainen mahdollisuus siihen että voisimme parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä

kysynkin mahdollistaako tämä mahdollinen lainmuutos tai uuden lain säätäminen sen että lähiruuan tuottajat ja pienet toimijat saisivat tuotteitaan myydyksi

arvoisa puhemies

ja kun samaan aikaan on aavistus että kotimarkkinat eivät enää samalla tavalla vedä kuluttajien luottamus talouteen on edelleen heikentynyt nyt tarvittaisiin toimia nimenomaan toimia joilla suomalaisten kuluttajien luottamusta voitaisiin parantaa

keskustahan piti tärkeänä oikeastaan ydinkysymyksenä jos se valtakirjan saa että ruoan arvonlisäveroa tullaan alentamaan

meillähän kauppa on hyvin keskittynyttä kaupat tarkoin varjelevat hyllytilaa ketkä sinne pääsevät tuotteitaan toimittamaan ja myöskin meillä elintarviketeollisuus on hyvin keskittynyt

arvoisa puhemies

tämä asia on erittäin vakava ja raskas ja kun lähestytään päätöksentekotilannetta meille monille se tuottaa hyvin paljon tuskaa ja vaikeutta

kysynkin molemmilta ministereiltä sekä sinnemäeltä että anttilalta

se ei kiihdytä tasaveroa vaan se hidastaa tasaveroa

onko täydentävässä budjetissa joka myöhemmin tulee jotain toimia joilla kuluttajien luottamusta voidaan vahvistaa

nyt kun olemme tilanteessa että kaikki puolueet joutuvat pohtimaan mitä mahdollisia tulopohjan laajennuksia tehdään niin jälleen meille keskustalaisille on mahdoton sellainen asia että ruoan arvonlisäveroa tai lääkkeiden arvonlisäveroa nostettaisiin

kynnyskysymyksistä

arvoisa puhemies

onko valtiovarainministeri teidän mielestänne mahdotonta että edelleen jos joudutaan tilanteeseen jossa arvonlisäveroja nostetaan näitä alempia verokantoja voidaan pitää alempana niin kuin me keskustassa edellytämme

kaikkein tärkeintä tässä asiassa on se että me kykenemme turvaamaan sellaisen lainsäädännön että ihmisillä jatkossakin on mahdollisuus valita asuinpaikka joko taajamasta tai haja asutusalueelta